lääkekustannusten kasvu joka on meillä jatkunut vuosittain on jatkanut todellakin kasvuaan myöskin tänä vuonna aika reipasta vauhtia vaikka on tehty erilaisia toimenpiteitä sen hillitsemiseksi

tämän viitehintajärjestelmän tavoitteena on lisätä kilpailua ja lisätä rinnakkaisvalmisteitten käyttöä lisätä lääkemarkkinoitten toimivuutta

tässähän nyt kaiken kaikkiaan suurin hyötyjä on potilas elikkä siirtyminen edullisempiin rinnakkaisvalmisteisiin pienentää lääkkeen ostosta potilaalle aiheutuvia kustannuksia mutta se myöskin vähentää sairausvakuutusmaksun korotuspainetta ja hillitsee valtion menojen kasvua

vastaan vielä tuohon pieniä työeläkkeitä koskevaan kysymykseen että viime vuoden alusta tullut kansaneläkkeitten tasokorotushan koskee kaikkia niitä työeläkkeitäkin joissa on mukana kansaneläkettä

meillä lääkevaihdon ja vaihtokelpoisten lääkkeiden määräytymisen nykyisiin periaatteisiinhan tässä ei ehdoteta muutoksia vaan viitehintajärjestelmä täydentää jo nyt käytössä olevaa lääkevaihtoa

kaikki ne ovat tietenkin sitten saaneet sen tasokorotuksen ja sitten ne eläkeläiset jotka ovat maksaneet enemmän veroja kuin palkansaajat ovat tietenkin huomattavasti hyötyneet siitä että verotus on laskenut palkansaajien verotuksen tasolle

tähän lääkärihelikopteriasiaan sanon raha automaattiyhdistyksen näkökulmasta että jos historiaa tarkastellaan aina silloin tällöin on tapahtunut hallituksen väristä riippumatta että raha automaattiyhdistyksen kontolle on budjettineuvotteluissa joitakin asioita laitettu

sen lisäksi tietenkin eläkeläiset hyötyvät siitä että ruokavero alenee koska suhteessa tuloihin varmasti tällä ruokaveron alennuksella on suuri merkitys eläkeläisille

julkisuudessahan on nyt niin kuin valiokunnan puheenjohtaja tuossa totesi paljon keskusteltu tämän viitehintajärjestelmän ja lääkevaihdon laajenemisen vaikutuksista ennen kaikkea lääkevalmisteiden patenttisuojaan lääkkeiden saatavuuteen ja tutkimusinvestointeihin

tietenkin sitten myöskin palvelupuoli johon ministeri risikko viittasi

nyt olemme tyytyväisiä siitä että rahoitus tulee siitä lähteestä josta sen kuuluukin tulla koska kysymyksessä on kaikille kansalaisille välttämätön julkisen vallan huolehtima palvelu

tässä yhteydessä täytyy muistaa että lääkkeiden korvausjärjestelmään esitetyillä muutoksilla näillä muutoksilla joita nyt tähän korvausjärjestelmään siis esitetään ei puututa patentin haltijan patenttilainsäädännön takaamaan patenttisuojaan ja siihen perustuvaan yksinmyyntioikeuteen

mitä tulee sitten tähän ensi ja turvakotien liittoon niin kysymyksessähän on järjestö ja järjestöjä rahoittaa raha automaattiyhdistys ja siinä rahoituksessa ensi ja turvakotien liitto on pärjännyt erittäin hyvin